arvoisa puhemies

vuosituhannen vaihteen jälkeen talous kasvoi ripeästi ja hallitus saavutti tavoitteitaan kiitettävällä tavalla jaettavaakin jäi

yhteiskunnan pienituloisille sen vaikutus on erityisen tärkeä vaikka tästäkin on jonkinnäköistä suukopua ja keskustelua ollut onko näin vai eikö

esimerkiksi ne että takuueläke toteutuu nyt ja useita lapsiperhe etuuksia sidotaan indeksiin ovat erinomaisia esimerkkejä siitä

ja valitettavasti tämä globaali ja eurooppalainen taloustilanne on se että vieläkään emme voi sulkea tätä niin sanottua w mallia pois elikkä sitä että tulee toinen tiputus mutta toivottavasti se pystytään välttämään

suomessa vanhasen ja kiviniemen hallitusten määrätietoinen elvytys on onnistunut pääsääntöisesti hyvin ja sillä on estetty työttömyyden räjähtäminen käsiin

arvoisa puhemies

vuokra asuntotuotanto ei varmasti ole moninkertaistunut pikemminkin päinvastoin

suomalaisten luottamus talouteen on vahvaa tällä hetkellä vaikka monissa euroopan maissa tilanne on vähintäänkin epävarma ja maailmantalous yleisesti ottaen on muutostilassa

hallitus on karsinut asumisen korkovähennysoikeutta nostanut varainsiirtoveroa nostanut kiinteistöveroa nostanut sähköveroa ja taisi vielä jäteverokin olla listalla ihan täysi tuo maijalan lista ei vielä ollutkaan elikkä ainakin nämä tulivat mieleen voi vielä jotain puuttuakin

vaikka hallituksen elvytystoimet ovat onnistuneet hyvin on finanssikriisin jäljiltä vielä paljon siivottavaa ja uuttakin voi vielä tulla

uusien työpaikkojen luomisen myötä saadaan vakautta niin valtiontalouteen kuin kuntien kykyyn huolehtia peruspalveluistaan mutta kyllä meillä edessä on isot talkoot tulevalla vaalikaudella

panostaminen uusiutuvan energian lisäkäyttöön on askel kohti kestävää energiantuotantoa

arvoisa puhemies

varmasti siinä vielä korjaamisen varaakin löytyy

nämä parannukset pystytään toteuttamaan kovista ja vaikeista ajoista huolimatta ja se jos mikä kertoo siitä että hallituspuolueilla on ollut siihen vahva tahto

myös panostus bioenergian lisäämiseen kertoo aivan samasta asiasta

teos on kirjoitettu osittain politiikan ja hallinnon slangilla ja voi vaatia pientä harjaantumistakin ymmärtää mitä milläkin termillä tarkoitetaan

pankit verolle

kun huomasin että ministeriaitiossa on tuttuja muun muassa ministeri gustafsson voin kertoa että olin varmaan ensimmäisten joukossa onnittelemassa häntä kun hän pitkän parlamentaarisen uran jälkeen tuli valittua opetusministeriksi

hallitusohjelman hyvistä teoista haluan toki antaa reilun tunnustuksen

esimerkiksi pikavippilainsäädännön tiukentaminen ja nuorten yhteiskuntatakuun vahvistaminen ovat ilman muuta kannatettavia asioita samoin vanhuspalvelulaki jos sille vain saadaan hyvä sisältö

arvoisa puhemies

ministeri viittasi tässä jo edeltäjäänsä ministeri kiuruun ja kun hän kautensa alussa asetti tavoitteeksi että vuokrat laskevat niin onko se myös teidän tavoitteenne vai onko tämä tavoite tai lupaus unohtunut ministerinvaihdoksen myötä

talvi tulee moni on vailla kattoa päänsä päälle

mitä hallitus aikoo tehdä

arvoisa puhemies

epävarmuutta herättävät niin poliittiset kuin taloudellisetkin tekijät

yhdysvaltain talousongelmat puolestaan herättävät huolta saman taudin leviämisestä eurooppaan

suomen onni on että maatamme on jo hyvän aikaa johdettu sekä poliittisesti että taloudellisesti luottamusta herättävällä tavalla

ulkopoliittiset suhteemme ovat hyvät ja kansainvälinen asemamme on kokoomme nähden vahva

taloudellisesti olemme kansainvälisesti vertaillen hyvässä tilassa

mittavat tuloveron ja ruokaveron kevennykset osuvat nyt ajoitukseltaan hyvään saumaan

edelleen tarvitaan täsmätoimenpiteitä hyvän tilanteen ylläpitämiseksi ja vaikeimpien rakennemuutosalueiden tuskan helpottamiseksi

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

nuorisotyöttömyys on edelleen selvästi korkeammalla tasolla kuin yleinen työttömyys

tästä yhteistyöstä nyt vielä aivan se sananen että pääministeri jo ilmoitti että hän elokuussa kutsuu eri tahot keskustelemaan elikkä oppositionkin mukaan tähän yhteistyöhön

riski kriisistä ei kuitenkaan ole kokonaan kadonnut

nyt tarvitaan taloutta tasapainottavia voimia ja toimia erityisesti niissä valtioissa joissa on jo vuosia tuhlattu enemmän kuin varaa olisi ollut

tämä on tulossa mutta jos sitä yhteistyöhalukkuutta haluaa niin on sekin vähän erikoista että kun hallitus on yhden päivän ollut työssä niin täällä vaaditaan hallituksen eroa annetaan epäluottamus hallitukselle

myös ilmastonmuutoksen torjuntaan panostetaan nyt entistä pontevammin

olen varma että ensi vuonna öljykattiloita vaihdetaan maalämpöön ja pellettiin melkoisella tohinalla nyt tulevien porkkanoiden johdosta

jos kadulta tai kylänraitilta kysyy tästä asiasta kansalaismielipidettä vastaukseksi saa helposti

täällä pääkaupunkiseudulla saadaan liikkeelle kehärata länsimetro ja kehä kolmosen parantaminen

mutta tarpeet ovat vielä huomattavasti suuremmat

kun rahaa menee tällaisiin suuriin megaluokan hankkeisiin jotka sinänsä ovat perusteltuja jää kuitenkin moni tarpeellinen pienempi tiehanke toteuttamatta

kotivaalipiirissäni uudellamaallakin on melkoinen tukku kohteita jotka odottavat toteuttamistaan

samanlaisia tarpeita on muissakin osin maata

minä en pompi innosta tämän ratkaisun takia eikä varmasti moni muukaan mutta se on silti vastuullisin ja järkevin ratkaisu tässä tilanteessa

kun ratahankkeiden suosio on ilmastosyistä ja ruuhkien välttämiseksi parantunut tarvitaan myös nykyistä enemmän liityntäpysäköintipaikkoja